lisäksi olimme samaa mieltä tiedonannon kanssa siitä että on määriteltävä päästövähennysten taso niin teollisille kuin kehitysmaillekin ehkäistävä trooppista metsäkatoa ja päätettävä kehitysmaille suunnattavasta tuesta

nyt kun valiokunnassa kuulimme asukkaitakin niin tästä kyllä ilmenee erinomaisen paljon ristiriitoja myös asukkaiden välillä eli tämä näkemys tästä asiasta ei ole mitenkään yhtenäinen

ei pohdiskelua siitä millä tavalla voitaisiin toteuttaa tämä tarpeellinen majoituskapasiteetin kasvu muutoin kuin nyt esitetyllä tavalla

oikeastaan puheenvuoromme ja tämä käyty keskustelu tässä salissa tänään nostivat esille kolme kriittistä huomiota jotka tulivat esiin myös muiden kuin sosialidemokraattisten kansanedustajien toimesta

uskon itse että tällä on vaikutusta niin naisten asemaan työmarkkinoilla kuin myös naisten kerryttämään eläkepottiin että tässä on moninaiset vaikutukset tällä uudistuksella

nyt valiokunta pitää tärkeänä sitä että tätä tietoa siitä minkälainen asumismuoto asumisoikeusasunto on tänä päivänä pitäisi asukkaille selkeästi nykyistä enemmän pystyä viestittämään

sitten edustaja alanko kahiluoto kysyi tästä toimeentulotuen kela siirrosta

ensimmäisenä kriittisenä huomiona nostimme esiin sen että kehitysmaiden tukemisessa tiedonanto olisi voinut olla vieläkin vahvemmin sitoutunut siihen että kehitysmaiden ilmastotavoitteita tuetaan ja että tuo päätös näissä asioissa on riittävän selkeä ja yksiselitteinen

taloudellisten toimintaedellytysten parantaminen ei mielestäni kuulu kansallispuiston oleellisimpaan tehtävään mutta se kyllä on maininnan arvoisesti tuolla esityksessä mukana

tässäkin asiassa niin kuin edellisessäkin valiokunta on painottanut sitä että tätä asumisoikeusasunnoista annettua lainsäädäntöä nyt huolellisesti seurataan ja arvioidaan myös jatkossa sitä ovatko nämä muutokset riittäviä asukasdemokratian parantamisen kannalta eli tarvitaanko vielä sitten jatkossa jotakin muuta

sitä tehdään virkatyönä mutta siinä on takana ja taustalla tukena myöskin laajempi ohjausryhmä jossa on eri ministe riöiden asiantuntijoita myöskin kelan asiantuntemusta käytämme hyödyksi

lain tavoitteet ovat lisäksi toteutuneet alueellisesti kovin epätasaisella tavalla jolloin kunnissa asuvien iäkkäiden ihmisten yhdenvertaisuus on joutunut uhatuksi

sen lisäksi nostimme esiin sen huomion että ilmasto ja työllisyyshaasteeseen vastaaminen pystytään yhdistämään oikeiksi valinnoiksi ja että hallituksella tässä asiassa on todella suuri mahdollisuus olla luomassa ympäristöystävällisten työpaikkojen syntymistä tai vauhdittamassa tätä kehitystä

mutta on kyllä vaikea nähdä kenenkään tulevan todellakin sinne pallakselle saakka ilman että käyttäisi mitään tuon alueen palveluista

viime aikoina on herännyt erittäin laajasti keskustelua myös asumisoikeusasuntojen omistukseen liittyvistä järjestelyistä

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vanhuspalvelulain seurannassa laatiman raportin mukaan sekä laitoshoidossa että tehostetussa palveluasumisessa on asiakkaana sellaisia vanhuksia joiden hoito voitaisiin suunnitella ja järjestää muilla ehkä inhimillisemmillä tavoilla eli heidän toimintakykynsä ei välttämättä edellyttäisi laitoshoitoa

ja jotta meillä myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä tullaan ihastelemaan pallasta juuri sen vuoksi meidän pitäisi nyt hyvät kollegat asettaa pallaksen suojelu ensisijaiseksi tavoitteeksi

tässä haluan todeta valiokunnan mietinnöstä että me olemme nyt päätyneet siihen että me veimme tätä lakikokonaisuutta eteenpäin ikään kuin omana esityksenään

mutta arvoisa puhemies tuo keskeinen huomio joka sitten aiheutti tässä salissakin hyvin runsaan keskustelun liittyi tähän sosialidemokraattien vahvasti esille nostamaan kysymykseen siitä millä tavalla ilmastonmuutoksesta ja ilmastonmuutoksen hillinnästä aiheutuvat kustannukset tullaan jakamaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla myös globaalilla tasolla mutta myös täällä kotimaassa

joulukuun alussa ministeri vapaavuori tulee sitten valiokuntaan kertomaan siitä mikä on ministeriön käsitys nyt tästä julkisuuteenkin tulleesta tilanteesta jossa nämä omistusjärjestelyt ovat nousseet tapetille

aikataulusta totean että tämä hallituksen esitys tulee hallituksen käsittelyyn todennäköisesti vasta joulukuussa ja saamme sen tänne eduskuntaan todennäköisesti vasta tammikuussa

haluan vielä korostaa että jos nyt joku väittää että tällä esityksellä ei ole kielteisiä ympäristövaikutuksia niin todellakin joko hän ei ole kuullut tai kuunnellut mitä valiokunnassa on sanottu

tämä selvitys tukee käsitystä jonka mukaan monissa kunnissa olemassa olevat toimitilat ja toimintakäytännöt määrittävät itse asiassa asiakkaiden sijoittumista laitoshoidon ja avopalveluiden välillä sen sijaan että sijoittumista määrittäisi palvelutarve ihmisen oma tahto ja halu jonka pitäisi olla nimenomaan vanhuspalvelulain ydintä

eli haluamme kyllä tältäkin osin valiokuntana pitää itsemme kartalla siitä minkälaisia muutoksia on näiltä osin tulossa ja miten ministeri ja ministeriö aikovat niihin mahdollisesti sitten reagoida

kuten totesin vanhuspalvelulain ydinkohtia ovat iäkkään asiakkaan mielipiteen kuuleminen ja hänen palvelutarpeensa kattava ja yksilöllinen arviointi

tämä ei ole meidän mielestämme edelleenkään tämän keskustelun kuunneltuani millään tavalla vähäpätöinen asia

haluan vielä pöytäkirjoihin todeta sen että tämän asian osalta valiokunta on poikkeuksellisesti saanut myöskin postia kansalaiskirjeitä jotka olemme parhaamme mukaan yrittäneet huomioida ja tämä mietintö on yksimielinen

kuten tuossa debatissakin totesin monissa puheenvuoroissa myös ryhmäpuheenvuoroissa tuotiin esille sellaisia toimenpiteitä ja asioita jotka liittyvät kotimaisiin toimenpiteisiin joten olisihan se nyt vallan kummallista että sitten olisi tämmöinen yksi asia josta ei kuitenkaan saa missään nimessä keskustella eli se mitä tämä kaikki maksaa tavalliselle suomalaiselle ihmiselle

johtavat laborantit sanovat että ei voida oikein tietää kun ei pystytä tutkimaan

paine laitoshoitoon syntyy pääasiallisesti hoitavien omaisten uupumisesta mutta myös muistisairauksista asiakkaan yksinäisyydestä eristyneisyydestä tai alakulosta

useat lausunnonantajat valiokunnassa ovat pohdiskelleet kriittisesti rakennusaikaisen liikenteen ja muun kasvavan liikenteen vaikutuksia alueen ympäristölle ja luonnolle

vielä sanon tuosta tuhannen synnytyksen rajasta että siellähän on poikkeuspykälä juuri sitä varten että me voimme katsoa sitten maantieteellisesti järkeviä kokonaisuuksia

tämän vuoksi nyt haluan korostaa sitä että me olemme sitoutuneita siihen että tarvitaan kansainvälinen sopimus

on pohdiskeltu pysäköinnin kasvun hallitsemista

turvakodeista

valtio todellakin ottaa vastuun turvakotien rahoituksesta

sen vuoksi vanhuspalvelulaissa ja laatusuosituksessakin painotetaan että samanaikaisesti laitoshoidon vähentämisen kanssa toimintakykyä hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa ja palveluita kuntoutusta sekä koti ja omaishoitoa lisätään ja tehdään monimuotoisemmaksi

tämäkin on siirretty hallituksen esityksessä siististi sivuun myöhemmin ratkaistavaksi asiaksi myöhemmin ratkaistavaksi asiaksi aivan niin kuin jätevesikysymyskin johon valiokunta viittaa

se on paras ja ehkä ainoa keino saada pallo oikeasti pelastetuksi ja elinkelpoiseksi tulevillekin sukupolville

se että rahoitus siirtyy valtiolle ei automaattisesti tietenkään ratkaise kaikkia niitä ongelmia mutta mielestäni se on hyvä aloitus ja pääsemme varmasti siinä sitten pidemmällä tähtäimellä niihin tuloksiin joihin on päästävä

olimme toki pettyneitä siihen että tätä linjausta ei tästä tiedonannosta löytynyt että pienituloiset ihmiset eivät joudu suomessakaan maksamaan suhteellisesti suurempaa osuutta näistä kustannuksista

se olisi voitu aivan hyvin yhdellä virkkeellä tänne kirjata jos se kerran on koko hallituksen kanta että näin periaatteellisesta asiasta ollaan samaa mieltä

paliskunta paheksuu että ihmiset laitetaan lailla eriarvoiseen asemaan

ensin pakkolunastetaan toisilta puiston sisällä olevat sukutilat valtiolle ja sitten tehdään lakimuutos jolla annetaan monikansalliselle yritykselle oikeus laajentaa omaa liiketoimintaansa samoilla alueilla

olin erittäin tyytyväinen siihen että pääministeri täällä sitten debatissa vastauspuheenvuorossaan totesi omana kantanaan että tämä on se peruslinja että pienituloisia ihmisiä ei pistetä tässäkään maksumiehiksi

etelä karjalan sosiaali ja terveyspiirissä on uudistettu kuntoutuspalveluiden järjestelmää ja tuotu palveluita asiakkaiden lähelle liikkuvilla palvelupisteillä

aivan aluksi haluan kannattaa tätä tehtyä hylkäysehdotusta

toivoisin kyllä arvoisa puhemies että kun tätä keskustelua käydään niin ei leimattaisi toisen kannan edustajia ikään kuin pintapuolisesti tunteellisen hötön esittäjiksi kun meillä on valiokunnassa käyty laaja ja perusteellinen kierros

niin kuin tuossa omassa esittelypuheenvuorossani totesin tämä asia oli hyvin monimutkainen ja jouduimme tähän tekemään kohtuullisen paljon alkuperäiseen esitykseen nähden näitä muutoksia

me kävimme ensimmäisen käsittelyn yhteydessä tästä asiasta hyvin mittavan ja kohtuupitkän keskustelun täällä salissa

mutta koska se puuttuu arvoisa puhemies tästä tiedonantotekstistä niin nyt tämän syntyneen keskustelun joka tänään täällä on käyty johdosta teen ehdotuksen perustelluksi päiväjärjestykseen siirtymiseksi joka kuuluu

kansalliset laatusuositukset linjaavat tavoitteeksi että nykyistä suurempi osuus iäkkäistä asuisi omassa kodissaan

juuri valmistumassa olevasta thln tutkimuksesta käy ilmi että tavoite on realistinen ilman että kotihoidon asiakkaiden tai hoitavien omaisten taakka kasvaa nykyistä suuremmaksi

mutta haluan vielä tästä suojelun tasosta johon ed

omalta osaltani haluan vain aivan lyhyesti nostaa esiin muutaman oleellisen perustelun sille miksi haluan että eduskunta hylkäisi tämän hallituksen esityksen

myös me katsomme että vuokra asuntotuotanto ja nimenomaan kohtuuhintainen vuokra asuntotuotanto ei näillä toimin lähde riittävällä tavalla liikkeelle ja sen vuoksi tätä omavastuukorkoa tulisi kyllä tulevaisuudessa ja näissä ratkaisuissa ilman muuta laskea

nepponen täällä kiinnitti huomiota todeta sen että vähän liiaksi minusta vaikuttaa julkisessa yleisessä keskustelussa siltä että jos puhutaan jonkin rakennuksen tai ympäristön suojelemisesta niin se tarkoittaa samaa kuin museointi ja näinhän se asianlaita ei ole vaan meidän täytyy pyrkiä hakemaan sellaisia keinoja joilla voidaan nämä rakennukset ympäristöt pihat aukiot olivatpa ne mitä tahansa suojelemaan mutta silti sallimaan niissä tietynlaiset käyttötavat mikäli se on tämän suojeltavan kohteen kannalta mahdollista

tavoitellun rakennemuutoksen toteutuessa palvelujen piirissä on suurempi osa ikääntyneestä väestöstä kuin nykyisin

aivan niin kuin tuossa ed

ainoastaan pitkäaikaisen laitoshoidon erityisesti terveyskeskuksen vuodeosastohoidon osuutta tavoitellaan vähennettäväksi ja tämä on sekä inhimillisesti että taloudellisesti myös järkevää että pyrimme tätä vähentämään

lisäksi haluan tässä tuoda esille tähän vastalauseeseen kirjaamamme ajatuksen siitä että vanhojen vuokratalojen peruskorjaus on erittäin suuri haaste tälle yhteiskunnalle

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden takaamiseksi eduskunta edellyttää että hallitus varmistaa että ilmastonmuutoksen hillinnän kotimaiset kustannukset jaetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ja siirtyy päiväjärjestykseen

eikä vain niin että vain me voimme niistä nauttia vaan myöskin siten että näitä maisemia ja luontoarvoja jää myöskin tuleville polville ihasteltaviksi

kun vielä otamme tämän synkentyneen taloudellisen tilanteen tässä huomioon ja rakennusalan työllisyysnäkymät niin ilman muuta pitäisi myös tällä puolella saada liikahduksia aikaiseksi ja mielellään tietenkin niin että myös tämä energiatehokkuus joka äskeisessä keskustelussa oli voimakkaasti esillä otettaisiin näissä korjaustoimissa sitten hyvin huomioon

tämän lakiesityksen mukaan iäkkäiden henkilöiden pitkäaikainen hoito ja huolenpito voitaisiin toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoitona vain lääketieteellisillä perusteilla tai asiakas ja potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla

heinonen jo totesi sen minkä itsekin aioin vaan vielä lisätä tähän että nämä avustukset ovat olleet merkittäviä silloin kun on puhuttu tämän suojelun aloittamisesta ja sen vuoksi tätä rahamäärää pitäisi kyllä valtiovallan puolella älytä kasvattaa

mielestäni tähän liittyy erittäin vahva ennakkotapauksen luonne vaikka sitä on kovasti pois yritetty tämän esityksen kyljestä selittää siinä onnistumatta kuitenkaan

tämä korjausvelka on erittäin merkittävä ja muodostuu kyllä sitten jatkossa aivan kohtuuttomaksi pieni ja keskituloisille ihmisille ja perheille

tätä vahvistaa sekin että valiokunnan kuulemisessa kävi aivan selväksi että jo se että tämä esitys annettiin aiheutti paineita ei vain muissa kansallispuistoissa rakentamiselle ja muulle tämmöiselle toiminnalle vaan myöskin alemmanasteisessa suojeluverkossamme

arvoisa puhemies

tämän vuoksi tämä omavastuukorkoasia on aivan keskeinen asuntopoliittinen kysymys mutta kuten täällä jo kuvattiin tämä ei valiokunnassa eikä liioin tässä suuressa salissa ensimmäisessä käsittelyssä saanut kannatusta

muutosesityksen valmistelun yhteydessä järjestettiin kuluvana syksynä kuulemistilaisuuksia joissa käytiin laajasti keskustelua eri sidosryhmien kanssa

minulle sopii se että keskustelua mikäli niin kansanedustajat toivovat siirretään toiseen ajankohtaan jos halutaan että läsnäolo on täällä paikalla välttämätön

keskusteluissa ja toimitetuissa lausunnoissa tuli esiin että lakiin esitettyjä täsmennyksiä pidettiin pääosin kannatettavina ja oikeansuuntaisina

pyydän vain ymmärrystä sille että nämä eduskunnan aikataulut ovat vähän arvaamattomia ja koko iltapäivän olen odottanut ja itse asiassa olimme toivoneet vähän toisenlaista järjestystä näille asioille jotka olivat minun esittelyssäni tänään mutta tässä oli ilmeisesti käynyt joku väärinymmärrys sitten meidän valmistelijoittemme ja eduskunnan kesken käydyssä keskustelussa

kuitenkin kansallispuistot ja erilaiset suojelualueet muodostavat hyvin pienen osan suomalaisesta pinta alasta niin että sitä maata olisi kyllä minne näitä erilaisia pytinkejä voisi rakentaa myös muualla

olen aivan samaa mieltä siitä että maailmassa on kyllä ed

tätä hallituksen esitystä lähtökohtaisesti sehän on tuollainen yhdeksän sivun läystäke hyvin kevyt ja ohut vaivaa juuri se että siitä puuttuu täysin erilaisten vaihtoehtojen pohdinta siitä miten tämä asia olisi voitu muutoin ratkaista kuin rakentamalla nyt tällainen kohtuukokoinen hotelli tuonne keskelle kansallispuistoa

perkiö isompiakin ympäristö ja ilmastopoliittisia asioita kuin tämä mutta selvästikin nuo lukemani perustelut näistä asiakirjoista joita me olemme saaneet tuolla valiokunnassa te ja minä sykähdyttivät teidät tuohon äskeiseen varsin värikkääseen puheenvuoroon

myös pitkäaikaisen laitoshoidon edellyttämä arvio ja ratkaisun perusteluvelvoite nähtiin näissä kuulemisissa tarpeelliseksi

nyt jos ihan lyhyesti otan pari huomiota

ensinnäkin tässä saattoi tulla nyt pieni väärinymmärrys siitä että valmistelu olisi jollakin tavalla tehty puheenvuorossani annoin väärää ja ristiriitaista tietoa tästä valmistelusta

esityksen tavoitteena on siis eettisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä hallittu rakennemuutos jossa kaikista iäkkäistä huolehditaan heidän omien tarpeidensa mukaisesti

tämä valmistelu on tehty ihan normaalin kaavan mukaan meillä on ollut aivan normaalit virkamiesvalmistelut ja tässä on järjestetty kuulemistilaisuuksia joissa käsitykseni mukaan on ollut esimerkiksi myös sisäministeriön edustus paikalla kun tätä asiaa on käyty läpi

te tiedätte tämän varsin hyvin kun te olette kuunnellut nämä näkemykset

nämä kävin perusteellisemmin läpi tuossa ykköskäsittelyn yhteydessä ja luin suoria lainauksia täällä muun muassa noista asiantuntijalausunnoista kun koin että tässä keskustelussa silloin oli ikään kuin semmoinen ilmapiiri että mitään haitallisia luontovaikutuksia ei olisi tällä rakentamisella

tässä mietinnössämme jossa teidän nimenne on on kriittisesti pohdiskeltu tätä jätevesikysymystä kriittisesti

ikääntyneen väestön palvelut ovat hyvin merkittävä asia niin yksittäisille iäkkäille ihmisille heidän omaisilleen kuin koko yhteiskunnallekin

se että tämä olisi jotenkin tuotu sivuraiteelta tartuntatautilain osalta on aivan hämärä juttu joka ei kyllä ainakaan allekirjoittaneella ole millään tavalla tiedossa

on tärkeää huolehtia siitä että palveluiden rakenne on sellainen että sillä voidaan vastata iäkkäiden ihmisten tarpeisiin tulevaisuudessakin ja tuottaa palveluita siellä missä ihmiset itse haluavat asua eli hyvin usein kotona

mennään puhujalistaan edustaja u sanoa ääneen

niitä on muun muassa jätevesikysymykseen liittyen pohjavesikysymys joka on edelleen hieman avoin ei oikein tiedetä edes mitkä ovat vaikutukset rakentamisen aikainen ja muu liikenne ja sen lisääntyminen ja pysäköinnin kasvun hallitseminen tässä nyt muutamia mainitakseni

muistan parin viikon takaa tv uutiset joissa oli tehty juttu näistä kotiin vietävistä palveluista

tästä on käyty hallituspuolueiden välillä myös muita neuvotteluja ja siten olen ollut siinä ajatuksessa että hallitus on tähän esitykseen sitoutunut kun se hallituksen pöydästä tänne yhteisesti on tuotu

lisäksi tässä koko keskustelussa tämän hankkeen ympärillä minua on häirinnyt kovasti se että on annettu ymmärtää täälläkin salissa että tuolla kyseisellä alueella tästä asiasta vallitsisi pyhä yksimielisyys niin että tämä olisi suurella kannatuksella eteenpäin viety asia

häneltä kysyttiin että missä te haluatte näitä vanhuudenpäiviä viettää ja hän vastasi sydämestään siltä minusta ainakin tuntui että kotihan se on paras paikka

se mistä saattoi tämä väärinymmärrys tämän valmistelun jotenkin sekavuudesta johtua oli se kun mainitsin puheenvuoroni lopussa siitä että aika ei riittänyt

aika ei riittänyt siihen että olisi käyty läpi tämä eu kansalaisia koskeva problematiikka koska se vaatii myöskin eri ministeriöiden välistä tiiviimpää ja paljon laajapohjaisempaa valmistelua

eikö meidän ole syytä kuulla tätä ääntä ja viedä sinne kotiin vahvistetusti niitä palveluita joita ihmiset tarvitsevat

näinhän se ei ole vaan on erittäin paljon myöskin tuolla alueella asuvia ihmisiä siellä lomailevia ihmisiä jotka ovat sitä mieltä että tätä hanketta ei pidä viedä eteenpäin

tämän ei tarvitse tarkoittaa sitä että jättäisimme ihmisiä heitteille silloin kun he tarvitsevat apua tämän haluan alleviivatusti sanoa

haluan hyvin selkeästi nyt todeta myös tässä sen että en pidä kovin paljon siitä sävystä jossa tässä keskustelussa on oltu nyt liikkeellä että joidenkin periaate on tärkeämpi kuin toisten

mutta todellakin ensin siis vielä toistan kannatukseni tälle hylkäykselle ja viittaan tuohon pitkähköön keskusteluun ja siinä käyttämiini puheenvuoroihin

ymmärrän hyvin sen että meillä on paljon ihmisiä jotka kokevat esimerkiksi omaisina että oman läheisen ikäihmisen olo siellä kotona on turvatonta

lopetan arvoisa puhemies lainaamalla erästä asiantuntijaa joka kuvasi tätä hanketta valiokunnassa sanomalla että tämä on sama kuin porvoosta tehtäisiin tampere

en nyt käynyt aivan alusta lähtien tätä esitystä lävitse täällä koska ensimmäisessä käsittelyssä kävimme hyvin perusteellisen keskustelun tästä asuntopolitiikan linjasta

tämä on myös minulle periaatteellinen kysymys siltä kannalta että tämä liittyy ihmisoikeuksiin tämä liittyy haavoittuvassa asemassa olevien naisten raskaana olevien naisten ja lasten asemaan hyvinvointivaltiossa jonka nimi on suomi

toin näiden molempien asioiden osalta esiin sen että olemme ilman muuta sitä mieltä että monenlaisia toimia tarvitaan emmekä ole pitäneet tätäkään hallituksen esitystä pahana mutta olemme katsoneet että asuntopolitiikan suuri linja edellyttää kuitenkin myös pieni ja keskituloisten vuokra asumisen ehtojen parantamista